me sosialidemokraatit kyllä mietimme tätä asiaa yhteiskunnan kannalta mutta se nyt vain on niin että ydinvoima on monille myöskin arvokas omantunnon kysymys

pääministeri sipilä ja ministeri stubb esiintyivät rehvakkaasti kylttien kanssa joissa luki koulutuksesta ei leikata

no keskusliitto katsoo että esitys lapsen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ei vastaa hallituksen lapsi ja perhepalvelumuutosohjelman tavoitteita

minulla on tilastot tässä edustaja paloniemi kun teidän päänne keikkui näin

sitten tähän tiedepolitiikkaanhan liittyy merkittävästi nyt yliopistoihin suunnitteilla oleva uusi rahoitusmalli joka nyt on ollut lausunnoilla ja siitä on olemassa tämä yksimielinen esitys

osa liittyy ihan ulkomaisen työvoiman käyttöön ja onko meidän ammattimiestenkin suomalaistenkin ammattitaito sitten heikentynyt ja mitä pitää tehdä sitten koulutuksen tason nostamiseksi

rask saatu kasaan etelä seitsemän ja kaksi neljä ja kaks kaheksan poissa mietintö

parastahan pääministerin puheessa oli tämä sosialidemokraattisen kunnallisneuvos kivivuoren lainaus kiitos siitä

edustaja kerola tuntee asiat hyvin ja se kävi ilmi myöskin tästä kysymyksestä

siitä seuraavasta

arvoisa puhemies

kyllä nämä lakot taas kerran osoittavat sen kuinka tärkeää olisi ollut saada maahan tasapuolinen oikeudenmukainen eri ammattialat sisällään pitävä työmarkkinaratkaisu

mitä näihin keskeyttämisiin tulee joista tiilikainen totesi niin en minä nyt puolentoista vuoden aikana ole vielä kerinnyt kokonaan keskeyttämistä vähentämään mutta se on erityisesti meidän uuden rahoitusjärjestelmän kohteena

keskustalainen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja tuomo puumala oli sitä mieltä että koulutusleikkauksille on pantava piste ja perussuomalaisten kike elomaa ei halunnut jäädä huonommaksi

ajattelen itse hyvin paljon samalla tapaa että me olemme sopineet hallituksessa hallitusohjelmassa että nuorisoikäluokasta jokaiselle tullaan tarjoamaan koulutuspaikka

myöhemmin täällä asiantuntijalausunnossa todetaan että liitto ei pidä esitystä nykyisen laajuisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta perusteltuna sillä se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan riippuen lapsen vanhemman tai muun huoltajan perhe ja työmarkkinatilanteesta

itse kuitenkin korostaisin erittäin paljon valvonnan merkitystä meillä päästetään läpi sentyyppistä asumiskantaa ja rakennustyön jälkeä

sanoisin näin että meidän yliopistoissa korkeakouluissa on kutakuinkin ymmärretty tämä valtiontaloudellinen tilanne että myöskin sieltä on jouduttu säästöjä ja leikkauksia tekemään ja se ei ole esteenä suomalaisen tieteen ja tämä kysymys on tällä erää loppuun tutkimuksen kehittymiselle

ainakin itse ajattelen näin että erityisesti varhaiskasvatuksessa nyt kun uutta lakia tehdään pitää erityisesti kiinnittää huomio siihen että jo varhaiskasvatuksessa puututaan niihin lapsen kasvuhäiriöihin kipuihin jotta se ei ole edessä sitten myöhemmin peruskoulun ala asteella

arvoisa puhemies

uskaltaisin kuitenkin kysyä yhteiskunta ja kasvatustieteilijänä myöskin sitä miten arvioitte kansalliselle eheydelle käyneen nyt tämän kolmen vuoden aikana

te valtiovarainministeri osoititte uskomatonta sivistymättömyyttä historian ymmärtämättömyyden tajua ylimielisyyttä ja kloppimaisuutta rinnastamalla opposition toiminnan otto wille kuusisen hallitukseen

en ole nyt tämän asian erityisasiantuntija mutta kun olen yleisutelias ja ymmärrän rakentamisestakin jotakin niin korostaisin kyllä valvonnan merkitystä tässä yhteydessä

eroksen yhdeksän viiden ja joka on

pidämme tästä kiinni ja se myöskin tarkoittaa sitä että lähdemme siitä että ne kohdentuvat alueellisesti oikein ja tarkoituksenmukaisesti niin yksilön kannalta kuin myöskin korostaisin työelämän tarpeet huomioon ottaen

tämä ei tapahdu nyt hetkessä mutta tahtotila on vahva toimia näin

ja olen tosi pettynyt että vihreä työministeri ei ota tällaista työmoraalista kantaa siihen että hallituksen näkemys on se että tästä tulee pitää kiinni tätä pitää kunnioittaa

te olette aivan oikeassa siinä sosialidemokraatit ovat myöskin perusturvapuolue

arvoisa puhemies

uhkana on että perheissä joissa voimavarat ovat vähäiset ja jaksaminen koetuksella laajennetun varhaiskasvatusoikeuden hakeminen jää tekemättä

hän sysännyt usa kaksi ääntä kasvoi kaksi eija vilpas kolme viisi

tuossa ministeri jo viittasi siihen että on olemassa kanadalainen tutkimus joka kertoo että varhaiskasvatukseen laitettu euro tuottaa itsensä takaisin kuusi seitsemänkertaisesti

te loukkasitte erittäin paljon sosialidemokraatteja jotka kantoivat täyden vastuun talvi ja jatkosodassa ja myöskin vaaran vuosina

porvarihallitus on todella ottanut kevyesti nämä fortum optioasiat

tässä asiassa monet kansalaiset ja myös asiantuntijat tutkijat ja kansalaisjärjestöt ovat opposition kanssa samaa mieltä

minä en pidä siitä keinotekoisesta vastakkainasettelusta jota julkisuudessa ja poliittisista syistä käydään että tämä perusturva ja ansiosidonnainen turva asetetaan vastakkain

kun katson fiksua pääministeriä ja valtiovarainministeriä niin teidän pitää nyt erityisesti keskittyä siihen perusteluun että tähän saadaan lisää rahaa tuskin tässä tilanteessa satoja miljoonia mutta kymmenilläkin miljoonilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen aina tottunut arvostamaan ed

olin tämän viikon maanantaina brysselissä euroopan koulutusneuvoston kokouksessa missä olivat kaikki opetusministerit eu maista ja kyllä minä sanoisin näin että kyllä meillä suomessa kuitenkin erittäin vastuullisesti näissä vaikeissa olosuhteissa harjoitetaan meidän koulutus ja myöskin tiede ja yhteiskuntapolitiikkaa

rehulaa hänen asiantuntemuksensa ja rehellisyytensä johdosta

toissapäivän helsingin sanomien pääkirjoituksessa todettiin

luulen että monilta muiltakin kuin minulta menee viikkoja ja kuukausia tämän anteeksiannon antamiseen etenkin sen takia että tässä teidän artikkelissanne vielä syytitte oppositiota jatkuvan väärän tiedon syöttämisestä suomalaisille

rehula ja muutkin tietävät että useimmilla ihmisillä jotka saavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa etuutta se on tavattoman vaatimaton tasoltaan

eli tämä hallituksen esitys ja varhaiskasvatukseen kohdistuvat leikkaukset ovat vahingollisia ja lyhytnäköisiä

sitten edustaja thors oli tyytyväinen tästä varhaiskasvatuksen siirrosta

lapsiperheet saavat apua liian myöhään

tämä oli dramaattisen tärkeä kirjoitus ja todettiin miten kunnissa on jouduttu heikentämään vanhempien ja lasten mielenterveys ja päihdepalveluja

tarkoitukseni oli sanoa että meidän demarien lapsilisäehdotuksessa se korotus tulee kaikille lapsiperheille

niin minäkin olen

erityisen huolissaan alahuhta oli tekesin leikkauksista joiden hän katsoi iskevän yliopisto ja yritysyhteistyöhön joka on kansainvälisestikin todettu suomen vahvuudeksi

se on tärkeä asia

pahoittelen tätä

varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen kasvattajien määrän vähentäminen ja ryhmäkokojen suurentaminen ovat ristiriidassa peruspalvelujen ehkäisevän työn ja varhaisen tuen vahvistamisen tavoitteen kanssa

tämähän tässä meidän vastalauseessamme on ja se eroaa siis siltä osin olennaisesti tästä hallituksen esityksestä

tämäkö on sitä tasa arvoista ja oikeudenmukaista suomea minne te olette suomea viemässä

tänään kuntaliiton hallitus jossa myöskin hallituspuolueet ovat edustettuina on esittänyt kutakuinkin samoja kuntaelvytyslukuja kuin sosialidemokraatit syksystä lähtien

nythän kesun ja hallitusohjelmankin mukaan on tarkoitus tutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta kehittää entistä vahvemmin yleissivistystä tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe

arvostettu entinen kone oyjn toimitusjohtaja alahuhta kertoi haastattelussa heränneensä yölläkin tätä asiaa pohtimaan

kysymys on vaan siitä että fortumin hallitus tekee sen eleen että se lähtee tälle kohtuullistamistielle jota suomen kansan enemmistön oikeustaju ja moraali edellyttää

olemme myös vaatineet kaikkein köyhimmille suomalaisille todellista perustoimeentulotason nostamista

olemme myöskin saaneet hyvää palautetta maakunnista ja ylläpitäjiltä että päätökset ovat oikeita ja hyviä

arvoisa puhemies

ymmärrän näin että tällä juuri halutaan entisestään vahvistaa jo nyt hyvän lukion yleissivistävän oppimisen ja osaamisen tasoa joka myöskin sitten arvioitaisiin ylioppilaskirjoituksissa

tämän viikon tiistaina ministeriön johtoryhmässä pyynnöstäni käsiteltiin ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja siltä pohjalta mitä olin noin kuukausi sitten edellyttänyt

siihen tietoon että vuorotteluvapaalla olleet eivät sitten kuitenkaan jatka työssään odotetulla tavalla tai pidennä sitä työuraansa myöskin tässä tutkimuksessa annettiin yksi merkittävä vastaus kun todettiin että muihin palkansaajiin verrattuna vuorottelijat kokivat useammin kiirettä ja vaikeuksia jatkaa työssään

nämä asiantuntijatahot jotka nyt nostan esille katsovat siis tätä asiaa asiantuntijoina lasten elämän asiantuntijoina

siis mitä vääriä tietoja oppositio on esittänyt kun keskeiset työmarkkinajärjestöt ja kuntahallitus ovat olleet samoilla linjoilla

arvoisa puhemies

siita bittistä viestin pääjohtaja toimiiko leikkaukset ovat niin radikaaleja että ne rampauttavat järjestelmää pysyvästi

olisin voinut käydä täällä lävitse oajn opettajien ammattijärjestön lastentarhanopettajien erittäin kriittisiä lausuntoja mutta tiedän että monien teidän päässä kulkee sellainen ajatus että esimerkiksi nämä mainitsemani tahot ovat jollakin tavalla asianosaisina eivät siis riittävän objektiivisesti katso asioita

hallituksessa työministeri ihalaisen kanssa ministerien risikko guzenina richardson ja ministeri arhinmäen kanssa on tehty ja tehdään hartiavoimin töitä sen eteen että nuorisotakuu onnistuu

olen vastuullinen opetusministeri

sivistysvaliokunta sai kiitosta kaikilta jäseniltä että tämä kansalaisaloite käsiteltiin erittäin perusteellisesti

jos kuuntelitte minua tarkasti niin meillä on nyt lausunnolla tämä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma jonka aloituspaikka arviot ja esitykset pohjautuvat tutkimuksiin maakuntaliittojen esityksiin tahoihin jotka vastuullisesti näkevät sen oman alueensa työvoimatarpeen

tämän asian tiimoilta nyt sitten on tarkoitukseni käynnistää tämä valmistelutyö pian kun kesu eilen valtioneuvostossa hyväksyttiin

edustaja puumala tietää hyvin että olemme nyt vuoden aikana tehneet ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aloituspaikkojen kohdalta päätöksiä ja me joudumme tekemään niitä ammatillisen koulutuksen kohdalta

jotta kuitenkin kuulijoille ja katselijoille syntyisi oikea kokonaiskuva niin sivistysvaliokunta päätyi lausumaan jossa edellytetään että tätä kielivalikoimaa tarkastellaan ja arvioidaan kokonaisuutena että miten näitä kielihaasteita tulee huomioida yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhä laajentuva ja monipuolistuva vieraiden kielten osaamisen tarve huomioiden

meillä yhteiskuntatakuu tulee tuomaan nuorille lisäpaikkoja

meillä on nuorten aikuisten osaamisohjelma joka myöskin merkitsee lisää aloituspaikkoja

kaikki jotka tuntevat työelämää ja yhteiskuntaa hyvin voivat arvioida että siinä tämmöisen sataprosenttisen tuloksen saaminen ei ehkä ole mahdollista

itse en ole tätä mieltä olen tottunut arvostamaan mainitsemiani tahoja hyvinkin paljon

minä odotan mielenkiinnolla nyt näitä esityksiä

minä olen pyytänyt opetusministeriön virkamiehiltä tällaisen kokonaisarvion mikä näiden yhteisvaikutus on maakunnallisesti ja alueellisesti

mutta haluan ajatella näin että valistuneet kollegani antavat arvoa lastensuojelun keskusliiton mannerheimin lastensuojeluliiton ja lapsiasiavaltuutetun lausunnoille

sitten olen myöskin edellyttänyt opetus ja kulttuuriministeriön johtavilta virkamiehiltä selvityksiä siitä mikä on ammattikorkeakoulujen eri toimipisteitten vetovoima esimerkiksi paljonko sinne on hakijoita mikä on opetuksen laatu vaikuttavuus

ettekö nyt näe että on ihan oikea tarve lisätä määrärahoja aktiivisiin työllisyystoimiin niin pitkäaikaistyöttömyyteen kuin nuorisotyöttömyyteenkin

mutta tavoite on se että eri paikkakunnilla eri yhteisöissä tehdään nyt kaikki voitava jotta tämä lupaus kolmen kuukauden jälkeen työ opiskelu tai harjoittelupaikka toteutuu

minä olen vakuuttunut siitä että jos edustaja puumala olisi ollut opetusministeri hän olisi varmaan toiminut tässä asiassa yhtä vastuullisesti

ei se pitää arvioida laajalta näkökulmalta arvioiden elinkeinoelämän kansalaisten tarve ja tämän kielipaletin laajentaminen

kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat sitä mieltä että meidän korkea asteen opiskelijat eivät ansaitse tasa arvoista asemaa

ministeri katainen te olette vastustanut rakennusteollisuuden työnantajien ja työntekijäliiton yksimielistä esitystä siitä että tähän kuvalliseen tunnisteeseen lisättäisiin veronumero

ja tuotteko meille mahdollisimman nopeasti ensi vuoden alussa lisätalousarvioesityksen kun hallituspuolueet eivät suostuneet lisäämään merkittävästi määrärahoja tähän

tiistaina kun sain tämän selvityksen se oli minusta vielä puutteellinen ja siihen palataan ensi viikon keskiviikkona johtoryhmän kokouksessa

me teemme hyvää yhteistyötä elinkeinoelämän suomen yrittäjäjärjestöjen kanssa jotta näitä työpaikkoja saataisiin tässäkin tilanteessa ja on kovat kannusteet nyt työnantajille parannetun oppisopimuskoulutuksen turvan kohdalta sanssi kortin kohdalta ja niin edelleen

näin ei suomesta tehdä maailman osaavinta kansakuntaa eikä saada aikaan sitä tuottavuusloikkaa jota pääministeri sipilä on peräänkuuluttanut

tämän pohjalta sitten on myöskin velvollisuus että kun yhteiskunta ja valtio ohjaavat rahat niin pyritään myöskin tarkoituksenmukaisella tavalla tätä koulutustarjontaa ohjaamaan yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa

hallituksen esityksessä on tehty tasa arvovaikutusarviointia tämä on siis myönteistä mutta näille tasa arvovaikutusten arvioille ei kuitenkaan ole annettu painoa vaikka esityksen vaikutukset näyttäisivät olevan ristiriidassa tasa arvolain tarkoituksen kanssa

mitä tulee sitten vielä tähän soveltavaan tutkimukseen kehittämisorientoituneeseen tutkimukseen niin ajattelen kyllä nyt sitä asiaa vähän syvällisemmin tiedekorkeakoulujen traditiosta opiskelutavoitteista käsin metodologisen tutkimuksen määrää ja osuutta mikä on tiedekorkeakouluissa

ilmoittautuma

innovaatiovetoinen osaamisperustainen talous ei voi toimia ilman menestyviä yliopistoja eikä ammattikorkeakouluja

kysyisin teiltä valtiovarainministeri

arvoisa puhemies

voisitteko luvata että perehdytte uudestaan tähän kuvalliseen tunnisteeseen ja veronumeroon ja toisitte asiaan liittyvän lakiesityksen eduskuntaan

me voimme kansanedustajat ja suomalaiset olla ylpeitä hyvästä koulutusjärjestelmästämme

korkeakoulujen rahoitukseen sekä suomen akatemian ja tekesin kilpaillun tutkimusrahoituksen leikkaukset uhkaavat näivettää koko suomalaisen innovaatioekosysteemin

se ohjaa ja johtaa sitten sen kaltaiseen tutkimukselliseen otteeseen mihin ei ammattikorkeakoulujen tutkintojen sisällön ja rakenteen kautta ylipäätänsä ole mahdollisuus päästäkään

tämä siis kohdentuu oikeastaan kahdesta tulosuunnasta naisiin nuoriin äiteihinkin kovalla otteella koska se on vähentämässä lasten parissa työskentelevien henkilöiden asiantuntijoiden määrää ja kohdentuu myöskin monta kertaa ikävällä tavalla sitten nuoriin äiteihin jotka esimerkiksi työttöminä ja muitten ongelmien johdosta

se perustuu meidän kansalliseen traditioon luottamukseen myöskin erinomaiseen opettajankoulutusjärjestelmään ja meillä on kunnissa pääosin hyvä hallinto joka tekee parhaansa jotta laadukasta opetusta tulee eri tasoilla

arvoisa puhemies

tämä palomiesten asia on ollut verrattain pitkään yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana

arvoisa hallitus on paljon tutkimustietoa ja näyttöä siitä miten varhaislapsuuden kokemukset muokkaavat merkittävällä tavalla tulevia polkuja ja elämän mahdollisuuksia